tämä on erittäin tärkeätä tietysti kun suhtaudutaan ehkä lopputulos ja vielä vastaus puhutusta järvinen ja mäkinen nyt tähän lopputulokseen

kysymys on todella isosta asiasta ja tämän takia myös hallitusohjelman vastaisena emme tätä kohtaa hyväksy

muuten sisältö ei tältä panostuspuolelta ole muuttunut

itse asiassa irlanti käytti massiiviseen pankkitukeen sitä tukea mitä täällä edellisen hallituksen toimesta oltiin antamassa ja nythän nimenomaan edellytetään pankkituen vastikkeellisuutta

julkisia menojahan pitäisi lisätä vaikeimman vaiheen aikana ja kuten euroopan unionikin on vedonnut komission kautta nyt nimenomaan työttömien perheiden tukeminen ja julkisten menojen muun muassa kunnallisten palvelujen ja valtion investointien lisääminen olisi erittäin tärkeätä

arvoisa puhemies

myös sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan sosialidemokraattisen ryhmän vastaavana haluan myönteisenä todeta sen että eduskunnassa on yhteistä tahtotilaa nimenomaan veteraanien asioissa

minusta on ollut kohtuuton tämä kohtelu johon he ovat joutuneet ja käsittääkseni he ovat jättäneet kyllä aiheellisesti tutkimuspyynnön oikeuskanslerille tähän prosessiin liittyen

kysymys on myös meidän luonnon kolmanneksen suomen maapinta alasta säilyttämisestä kansalaisten ja suomen kansan omaisuutena eikä pidä olla niin että se ajautuu vaikka ulkomaalaisille isänmaan partureille

se on myöskin sillä tavalla poikkeuksellista että kun valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmät nyt parhaillaan vasta käsittelevät ensi vuoden talousarvioesitystä niin oltiin myöskin valtiovarainvaliokunnan vastaavissa ryhmien johdon kanssa samaa mieltä että tätä asiaa ei tarvitse jättää makaamaan ja odottamaan joulukuun budjettikäsittelyä vaan on tärkeätä että nämä veteraanien osalta myönteiset askeleet otetaan tietoisesti jo välittömästi

on ehkä hyvä että sisäministeriön ja poliisin osalta tämä asia käydään perusteellisesti läpi ja kukapa siihen olisi varmasti parempi selvitystyön johtaja kuin poliisiin toimintaan jo apulaisoikeuskanslerina paneutunut jaakko jonkka

mutta euroopan rahoitusvakausvälineen osalta ei ole syytä kyllä poistaa sitä kritiikkiä että tämä mekanismi oli moraalikatokattaus ja osoitti kyllä ajelehtimista joka alkoi tässä kasinokapitalismin kuplan hallinnassa

tämä on nyt sellainen asia että kyllä kansallisesti pitäisi hallituksen ja myös eduskunnan tuntea vastuu tässä vaikeassa talous ja työttömyyskriisissä

puhemies

totean vain lopuksi että ei voi olla oikeusvaltion eikä meidän kansalaisten turvallisuuden edunvalvonnan kannalta hyväksyttävää ja oikeata menettelytavoiltaan se miten helsingin huumepoliisin tapauksessa on menetelty

yritettiin palauttaa luottamusta euroon eurojärjestelmään ja koko unioniin joka europelisäännöillä maastrichtin sopimuksen rikkomuksilla oli kyllä vastuuttoman politiikan osalta aiheuttamassa tätä tilannetta pitkälti rikkomalla omia sopimuksia

olen kyllä myös henkilökohtaisesti sitä mieltä että veteraanien ja sotainvalidien jaksamisen ja omaehtoisen elämän ja avopalveluiden osalta tämä haitta asteen aleneminen ei ole mitään salamasotaa kyllä ollut

itse asiassa täytyy sanoa että kun oli lukiolainen kotona niin lukiolaisen yhteiskuntaoppikirjasta pystyi viime kaudella lukemaan paljon aikaisemmin kreikan talouden asiakirjaväärennöksistä kuin valtiovarainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsenenä sai lukea valtiovarainministeriön papereista että suomessa tunnustettiin se mikä oli yleisesti tiedossa

arvoisa puhemies

kiinnitän huomiota vain kahteen asiaan tavallaan kuuluvat samaan aihepiiriin toimenpiteitten osalta

miten hallituksen sisällä metsäteollisuuden toimintaedellytykset läpi ministeriöiden yhteistyöllä tämäntyyppisessä kansainvälisessä kokouksessa ottaen huomioon imon huono taakka jatkossa turvataan

arvoisa puhemies

ensimmäinen asia tai oikeastaan kumpikin liittyy luonnonvarahallintoon siihen millä tavalla asioita hoidetaan siihen toimintakulttuuriin

eli tältäkin osin kyllä olisi pitänyt tarkemmin myöskin ministerineuvoston ja komission taholla puuttua niihin rikkomuksiin mitä tehtiin

pankkivaltuuston kertomus antaa tietysti mahdollisuuden tarkastella varmasti tätä kärjistyvää kriisiä joka säätelemättömien markkinavoimien johdosta järisyttää todella sosiaalista ja taloudellista perustaa koko euroopassa ja tulee olemaan tänä syksynä varmasti se pahin ja vaikein asia joka tässä eduskunnan ja hallituksen piirissä on otettava tavalla tai toisella kansallisesti haltuun

yksittäiset takausesitykset pitää käsitellä eduskunnan budjettivallan edellyttämällä tavalla toiseksi perustuslakivaliokunnan pitää arvioida esitysten perustuslainmukaisuus ja sitten myöskin tämä väistyvien takaajien asema selvitetään

ja voin sanoa että veteraanien oma ja järjestöjen aktiivisuus on kunnioitettavaa ja he ovat itse onneksi myös luoneet riittävää painetta jotta poliittinen yhteisymmärrys tässä asiassa huolimatta budjetin miljoonien vähyydestä on löytynyt

pitää myöskin tunnistaa tässä yhteydessä ne syyt eli rahoitusmarkkinoiden epäkohdat ja näitä oireitahan tietysti välimeren maiden valtiontalouden vastuuttomuus ja korruptio on tietysti kärjistänyt myöskin

siellähän on edelleen kyllä massiivinen luettelo myös tässä uudessa tilanteessa niin oli silloinkin helleenien tasavallasta kreikasta espanjan kuningaskunnasta portugalista irlannista italiasta

se on johtanut miljoonien markkojen nyt jo sitten varmasti seurauksena miljoonien eurojen menetykseen paikallisilla kalastajilla tilipusseissa vuosien varrella

suomi on kuitenkin ja sitä sdp korostaa rahoitusmarkkinaverolla ollut tämän sairauden lääkinnän etujoukoissa keinottelun vähentämiseksi veronkierron ja harmaan talouden ja talousrikollisuuden pysäyttämiseksi

pitää olla omaishoitoa ja nimenomaan omaehtoista pärjäämistä tukevia kotipalveluja henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista enemmän niin ateria vaatehuolto kuin kuljetus saattaja ja sosiaalisen kanssakäymisen palveluissa

siitä koostui erinomaisen hyvä aineisto jonka sitten työstin oikeuskanslerinvirastolle kantelukirjeen muodossa

kumma että niin vähällä huomiolla kuitenkin julkisessa keskustelussa on se että nämä kymmenet biljoonat veroparatiiseissa ovat musta aukko sadoille miljoonille syyttömille arjen turvattomuutena ja työttömyytenä ja myöskin vakavana yhteiskunnallisena epävakautena euroopassa myös turvallisuuden näkökulmasta

täällä on todella tärkeätä ja arvokasta keskustelua tarkastusvaliokunnan työn pohjalta tehty ja nyt on kyllä ehdottoman välttämätöntä varmistaa myöskin seuranta ja myöskin ministeriön selkeä poliittinen ohjaus

no ette te kyllä kovin tosissanne ottaneet koska minkäänlaista vastakaikua edes kunnolliseen käsittelyyn sosialidemokraatit eivät teiltä saaneet

veteraanijärjestöt ja veljet tukevat toisiaan tavattoman vahvasti mutta myöskin muita turvaverkkoja ja nuorempien valmiutta osallistua heidän järjestöään tukeviin toimiin tarvitaan

se johtikin sitten oikeuskanslerinviraston taholta sellaisten käsitysten julki tuomiseen että ministeriö joutui siinä asiassa ryhtymään toimenpiteisiin

meillähän on terveydenhuollon rakenteestakin tietysti paljon kiinni

sdp on ollut hallitukseen tulosta lähtien lisäämässä sijoittajavastuuta ja puolustamassa kansallisen selviytymisen ja veronmaksajien asemaa

me voisimme myöskin jonkun verran toimivalla tietojärjestelmällä pitää myöskin sairaanhoidon perus ja erikoissairaanhoidon koko järjestelmä myöskin lähempänä ihmistä olevana hoidon porrastuksen huomioon ottavana kun meillä tietojärjestelmät toimisivat joustavasti

nyt sitten käännyin ihan sattumoisin tuonne ministeriön uusien virkamiesten puoleen kysymyksellä mitäs nyt sitten tehdään oikeuskanslerinviraston ja herra oikeuskanslerin toimenpideohjeet olivat hyvin selvät

kyllä lähiajan poliittisen muistin pitää olla parempi kuin ministerillä oli nimittäin kyllä on pidetty erittäin tärkeänä että yli vaalikauden ulottuvissa keskeisissä asioissa on tällainen parlamentaarinen laaja alainen valmistelu

on täysin kestämätöntä ihmisen turvan ja suojan osalta että meillä piiloudutaan ihmistä koskevassa tiedonvälittämisessä viranomaisten kesken tietosuojalainsäädännön taakse

täytyy sanoa että kun edellisellä kaudella nimenomaan törmäsin pääministerin kesärannan remontin ja kallion virastotalon kautta näihin kysymyksiin niin osoittaa jo että on vakava asia kun hallinnon ja päätöksenteon rakenteisiin harmaa talous voi pureutua

minusta olennainen kysymys on tässä myös miten suomi todella selviää

se on ollut turvallisuuspuolella sosiaaliturvapuolella ennen tätä porvarihallitusta yleinen tapa ja muun muassa lipposen hallituksen aikana maatalouspolitiikan mapoli työryhmä ministeri hemilän johtama koottiin nimenomaan kaikista eduskuntaryhmistä sen takia että tehdään suomen eu strategiaa yhteistä kansallista strategiaa

kysymyshän on pohjimmiltaan kansalaisen ja ihmisen potilaan palvelujen saatavuudesta ja itse asiassa meillä on erittäin suurta epätietoisuutta ja turvattomuutta synnytetty myöskin potilaiden juoksutuksen kautta

silloin tietysti jos niitä pähkäillään kovin paljon tämä koko pitkä prosessi johon on käytetty valtavasti henkisiä voimavaroja ja asiantuntemusta myöskin oikeuskanslerinvirastossa menee ihan plörinäksi koko homma siis niin kuin kuivuu kokoon

on tärkeätä että uusia arsenaaleja nyt tuodaan mukaan mutta hallituksella pitää olla myös kunnianhimoa kanavoida tätä uutta pelivaraa ympäristöteknologian ja osaamisen vahvistamiseen

tässä lähdettiin ajelehtimaan komission johdolla edellisen porvarihallituksen kanssa kyllä todella vaikealla tavalla

tämä on erittäin vakava asia että ihminen ei saa röntgen labra sairaanhoidollisten palvelujen tai muiden kuvaus ynnä muuta

tässähän oli surullinen esimerkki se että työ ja elinkeinoministeriö ei reagoinut eikä ympäristöministeriö siihen että stora enson osalta corenso jossa oli täydellinen nestepakkauskartonkien kierrätysosaaminen oltiin kokonaan lakkauttamassa ja tehdas ajettiin alas joka on nyt vielä toivon mukaan se osaaminen pelastettavissa

tämä lisää myöskin hyvin voimakkaasti suomen enimmäisvastuuta josta silloin jo varoitimme että neljäsosa suomen valtion budjetista sidotaan takauksiin ja lainoihin ja tällä on myös valtiontalouden kestävyyteen meidän oman kansallisen pelastusrenkaamme osalta olemassa tietty vaikutus

minun kysymykseni herra oikeuskanslerille kuuluukin eikö pitäisi luoda jonkinlainen pakkoraportointisysteemi kun on tämmöisestä asiasta kysymys konkretiasta mitä suurimmassa määrin vaadittujen toimenpiteiden osalta että joka vuosi joutuu asianomainen hallinnon yksikkö antamaan raportin oikeuskanslerinvirastolle että nyt on tehty niin kuin on ohjeet annettu

miksi

kun valtiovarainvaliokunnan porvariedustajatkin tänään yhtyivät siihen näkemykseen että tällä suurella valtionvelalla suomella ei ole enää mahdollisuuksia elvyttäviin toimiin niin kyllä nyt on kysymys siitä että pitää katsoa mikä on meidän kansallinen pelastusrengas kansallisen toimintakyvyn ja talouden kestävyys ja toimintakyky koska saksa ja ranska tulevat kyllä selviytymään mutta suomen pitää huolehtia omista välittömistä taloudellisista eduistaan

itse asiassa näiden vakuuksien osalta on nyt muun muassa luottoluokituksen pysyminen korkeammalla tasolla todettu selväksi seuraukseksi siitä että noteerattiin suomen ja valtiovarainministeri jutta urpilaisen tekemä työ vakuuksien saamiseksi espanjalta ja kreikalta niin tärkeäksi ja tässä tunnustettiin suomen vahvempaa asemaa

tutkimusten tuloksia riittävän nopeasti eteenpäin ja arvioitavaksi

koska kansaneläkelaitos ei antanut kunnalle ja veteraanijärjestöille tietoa ja tieto ei kulkenut eli tietoa kuntoutusta tarvitsevista veteraaneista ei saatu toimitettua kunnan ja kelan välisellä tiedonvaihdolla

nykyinen jako ei vastaa avoimen talouden kehittämishaasteisiin ja meillä on selvästi suuri lukumäärä jarruttamassa myöskin toiminnallista seutu ja tehokasta yhteistyöorganisointia yli maakuntarajojen

nyt tässä uudessa järjestelyssä on myöskin asioita joissa täytyy toivoa ja edellyttää että pelisääntöjä noudatetaan paremmin

kyllä julkisen rahoituksen kuitenkin toimiessa tässä kokonaisuudessa taustalla meidän on varmistettava myöskin että meille ei synny päällekkäisiä kuitenkin yhteiskunnan välillisesti maksettavia kustannuksia

tämä vastikkeellisuus on nyt tullut tähän mukaan niin kuin sosialidemokraatit hallitusohjelmankin kautta ovat sitä vaatineet mutta haluan vielä korostaa että ennakollisen tuen pitää todella tulla vain niille valtioille joiden talouden keskeiset asiat ovat kunnossa ja julkisen velan tulee olla kestävällä uralla ei näitä tunnusmerkkejä italia täytä

sitten on myöskin syytä vielä käydä läpi tässä kesätauon takia tämä eduskunnan kanta evm luottojen ensisijaisuudesta joka ilmenee myös valtiovarainvaliokunnan kesäkuun mietinnössä

tähän täytyy myös tietoisesti hakea ratkai suja

paikallinen rintamamiesveteraaniaktiivi ja rintamamiesveteraanien hallituksessa oleva aaro monthan varkaudessa kertoi että hänen piti kaupungilla kerätä näiden veteraanien kirjekuoret ja kantaa ne kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon jotta voitiin hakea ja löytää ne veteraanit

pidän hyvin tärkeänä että tarkastusvaliokunta ei jättäisi tätä kertatyöksi vaan tätä seurattaisiin nyt hyvin tietoisesti ja edellytettäisiin myöskin sosiaali ja terveysvaliokunnan ja muiden vastaavaa budjettikäsittelyyn liittyvää seurantaa

asia numero kaksi tuli tuossa oikeusasiamiehen kertomuksen osalta jo esille ja se liittyy tähän akuuttiin ympäristö liikenne ynnä muuta sellaista

hallinnon perusremonttiin

elikkä siis nyt on käynyt hyvin selvästi ilmi se että valmistelu on ollut äärimmäisen heikkoa harvoin käytän sanaa äärimmäinen mutta tähän se sana äärimmäinen nyt kerta kaikkiaan sopii

kaupungilla ei ollut mahdollisuutta saada näitten veteraanien yhteystietoja jotta olisi voitu kuntoutustietoa ja tukea järjestää

hallituksen on kuitenkin syytä arvioida huolellisesti kuinka suuriin sitoumuksiin enimmillään voidaan suostua vaarantamatta suomen luottoluokitusta ja valtion mahdollisuuksia huolehtia velvoitteistaan ja vastuistaan

kaikki on päin seiniä suurin piirtein eivät edes puhelimet toimi niin kuin täällä oikeusasiamiehen kertomuksen kohdalla tuli esiin arvoisa oikeuskansleri oli varmaan kuulon ulkopuolella ei päässyt sitä kuulemaan mutta täällä edustajat kertoivat niistä havainnoista että puhelimet eivät toimi mitkään järjestelmät eivät toimi

mikäli evmn ensisijaisuudesta velkojana luovuttaisiin suomen tulisi vaatia tietysti luonnollisesti vakuudet omalle osalleen lainasummasta

itse asiassa kansaneläkelaitoksen valtuutetuissa keväällä edellytin kansaneläkelaitokselta selvitystä siitä mitä sosiaalietuuslakeja pitää muuttaa jotta varmistetaan että muutoinkin sosiaalietuuksien antamisessa varmistetaan viranomaisten yhteistyö ja tuen saanti sille joka tukea tarvitsee ja suojaa tarvitsee

kyllä on nyt pidettävä huoli siitä että suomi ei anna blankoa ostaa näitä ervvn kautta koska takaukset edellyttävät vastuuta

kunta ei ole itsetarkoitus vaan väline kuntalaisten sosiaali ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja toisaalta alueen elinkeinopolitiikan ja työllisyyden edistämiseksi

hyvin pitkälti kalastuksessa on näkynyt valitettavasti vesialueiden omistajien ja omistamattomien välinen jännite

päätöksenteon osalta haluan nyt vielä todeta että on hyvin tärkeätä että hallitusohjelman mukaisesti valtionvarainvaliokunta toteaa että ennen yksittäisen päätöksen tekoa hallitus arvioi onko euroopan rahoitusvakausvälineen tai mahdollisesti perustettavan euroopan vakausmekanismin puitteissa tehtävät päätökset suomen ja vaikeuksiin joutuneen maan kansalaisten kannalta perusteltuja ja onko odotettavissa että kyseiselle maalle suunniteltu sopeutusohjelma auttaa sitä selviytymään ahdingosta

jos evmn valtiosopimusta muutettaisiin niin ettei sillä jatkossa ole ensisijaisen velkojan asemaa on itsestään selvää että sopimus on silloin tuotava uudestaan eduskunnan hyväksyttäväksi

silloin olin häviävällä puolella

tilinauhan värillä ei ole väliä kun ihmiset saavat peruspalvelut ja työntekijät kunnassa voivat turvallisesti tehdä tärkeätä työtään

kaiken huippu oli nyt maanantaina saamani informaatio siitä että eräällä hallintolohkolla elyissä eri puolilla suomea vaikka on täsmälleen samasta virkahenkilöstöstä kysymys on aivan erilainen toimintakulttuuri otettu käyttöön

lomarauha kuten aikaisemmin totesin hankittiin nyt elokuuksi euroopalle euroopan keskuspankin kautta joka välitti rahaa pohjoisesta etelään

nyt kesän jälkeen kansaneläkelaitoksen puolella oli tehty hyvä valmistelu

se liittyy tietysti osin turvallisuuspuoleen rahaliikenteeseen liittyviin selvitystarpeisiin mutta erityisesti myöskin maankäytön näkökulmaan

tilanne terästehtaat vastus koivuranta ja painamaan vie poikittain asua seisomaan ja aloitetaanpa näistä ryhmäpuheenvuoron käytti stetusta herra puhemies

luvattoman vähälle on todella jäänyt se keskustelu mitä ekpn kautta tapahtuu jäsenmaiden keskuspankkien varjovelkaantumisena

tältä osin on tärkeätä nimenomaan korostaa sitä että suomen suuret luottojärjestelyt ja takausvastuut saattavat vaarantaa suomen valtiontalouden kestävyyden samalla kun valtiolla on tarve tukea riittävää kasvua ja mahdollisimman hyvää työllisyyskehitystä sekä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden tuottamista

alkoi välittömästi maa ja metsätalousministeriössä ja vesialueiden ja mtkn piirissä tämmöinen revanssivalmistelu jossa pyrittiin kyseenalaistamaan pilkintää rajaamaan takaisinpäin maksuttomien kalastusoikeuksien kysymystä ynnä muuta

kun hallituksen kovat arvot yhtyvät valtiovarainministeriön erittäin hitaaseen reagointiin tässä vakavassa tilanteessa jossa maa järisee massairtisanomiset ovat jokapäiväinen ilmoitus niin tässä tilanteessa nimenomaan kärjistyy nyt muun muassa verotuksessa tämä vaikutus

täytyy sanoa että tämähän on ollut jo tahallista ihmisten turvallisuuden ja oikeuksien vaarantamista koko tämä lain tulkinta ja käytäntö

ja myöskin sitten on selvästi nähtävissä jos kunnan rakennustarkastajat tekevät ratkaisuja että kansallismaisema on kilpisjärven kaltainen mikä on tällä hetkellä se tilanne

tältä osin tässä on vastuullisesti pystyttävä toimimaan niin että tarkasti rajataan omat riskit niin että suomalaiset veronmaksajat eivät joudu pankkien ja velkaisten maiden takausten maksumiehiksi

kunnan pitää olla sellainen että vallalla on kasvot ja että kunta pystyy oikeasti varmistamaan kansalaisten perusturvallisuuden muun muassa vanhustenhuollon ja lastensuojelun tason

syyskuuta saksan valtiosääntöoikeus bundesver fassungsgericht käsittelee tätä saksan bundestagin ja saksan päätöksentekoa kyllä meidänkin tämä perustuslain ja valtiosäännön kokonaisarviointi meidän budjettivallan eduskunnan budjettivallan ja myös kansallisen selviytymisen näkökulmasta on tietysti paremmin käytävä läpi

te olette räiskineet veropelivaraa sen sijaan että olisitte suunnanneet sitä pienituloisille ja tältä osin tukeneet myös taloutta ja ostovoimaa

on turha syyllistää niitä yksittäisiä viranomaisia jos tällä tavalla lainsäädäntöä muun muassa tietosuoja ja muussa puolessa tulkitaan

juuri tämä mitä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja myös valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmät ovat korostaneet ja me olemme ottaneet virallisestikin kantaa muun muassa edustaja sipilän mainitsemaan pääomabudjetointiin

toinen asia on että kuntien peruspalvelut arjen turvallisuus ovat erittäin vahvasti kriisiytymässä sosiaali ja terveydenhuolto ja tältä osin täytyy kyllä yhtyä täysin teihin

nyt on tulevaisuuspanostukset käsiteltävä eri tavalla muun muassa näitten merkittävien kasvua ja teollisuuden toimintaedellytyksiä tukevien infrahankkeiden osalta

toinen asia on se että suomen pitää myös kiinnittää huomiota väistyvien takaajien osalta lisäksi myöskin eu maihin jotka eivät ole eurossa

mutta peräänkuulutan myös helsingin sanomien juhana rossin lailla johtajuutta vihdoin tässä vakavassa tilanteessa hallitukselta ja valtiovarainministeriöltä juuri tämän pankkien luotonannon rajun supistumisen seurauksena

kuten valtiovarainvaliokunnan kuulemisessakin professori haaparanta ja kiander sanoivat kyllä tässä pitää olla huolta siitä että meidän yksityiset kotitaloudet ihmiset ovat kolminkertaisesti velkaantuneet julkiseen sektoriin nähden

terveetkin yritykset ovat nyt uhattuna

asunnonostajat ovat erittäin vaikeassa tilanteessa

jottei meille tule deflaatiota jottei liian raju dieettipolitiikka johda täydelliseen romahdukseen joka tulee olemaan käsittämätön massatyöttömyyden mutta ennen kaikkea myös inhimillisen laskun ja seurausten osalta meidän on huolehdittava kysynnästä ja myös siitä että tuotanto ja valtion panostukset tukevat selviytymistä

tämä merkitsee myös paljon ravintoloitten pärjäämiselle

tämä on asia joka on hyvin tärkeää

toinen asia on se että edellinen hallitus piti tarkkaa huolta että tuottavuusohjelmaa ei sovelleta turvallisuuskenttäetulinjan toimijoihin poliisiin rajaan ja myöskin eri tavoin tehtiin lisämäärärahaesityksiä

nyt tarvitaan pikaisia toimenpiteitä että tätä kautta voitaisiin pk rahoitusta kenties tekestä ottaa apuun tähän tilanteeseen

olen puhunut monta kertaa siitä voisivatko ravintolat saada jonkinlaisen tukkumyyntihinnaston jolla ne jollakin tavalla pystyisivät tätä anniskeluhintaansa pitämään inhimillisellä tasolla

itse asiassa euroalue on kriisinsä myötä selvästi ajautumassa nyt kohti tulonsiirtounionia ja taloudellista yhteisvastuuta ja siinä on kansallisen toimintakyvyn suomen kansallisen perälaudan ja valtiontalouden talouden ja työllisyyden toimintakyky pystyttävä varmistamaan ja siinä tietysti hallituksen ja eduskunnan on kyettävä tekemään ratkaisuja